tämän takia eu tarvitsee tietoturvan huippuasiantuntijoiden ja poliisien verkoston jonka tehtäväksi annetaan tietoverkkorikollisuuden torjuminen

ukkolalle totean myöskin että kun kotiin saapuu mihin aikaan tuleekin voi puhelimen pistää äänettömälle

minua ihmetyttää elintarvikekauppojen kohtuuttoman runsas tuotemainonta

arvoisa puhemies

suomea uhkaa erityisesti kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus johon liittyy monia eri laisia rikoksia kuten ihmiskauppa ja prostituutio laiton työvoima laiton asekauppa eritoten talousrikokset ja petokset sekä huumekauppa

puu on suomen toiseksi tärkein luonnonvara niin metsäteollisuuden energiateollisuuden kuin jalostettujen tuotteidenkin tuotannon kannalta

kysymys ministerille

viisas varautuu kasvun aikana huonoihin aikoihin

julkisen talouden tulot ovat lisääntyneet ennätyksellistä vauhtia viimeisten kymmenen vuoden aikana

olen ollut maanpuolustuskurssilla enkä ole voinut osallistua lakiesityksen lähetekeskusteluun

sen takia eussa on vahvistettava turvallisuusyhteistyötä järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi

tämän takia kommentoin nyt ympäristövaliokunnan käsittelemää lakiesitystä

arvoisa puhemies

eu on pyrkinyt systemaattisesti kehittämään turvallisuuskykyään

on tietysti hienoa että jätteen käsittelystä aiheutuvat kustannukset yksilöitäisiin

usein kunnissa ei vain tunnu olevan sellaisia talouden asiantuntijoita joilla olisi kykyä eritellä edes muiden palvelujen tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia

toki naton joukot ovat selvästi suuremmat kuin eun nopean toiminnan joukot

maailman rahamarkkinoiden ja samalla myös maailmantalouden näkymät ovat heikentyneet nopeasti

koska valtaosa eu maista kuuluu natoon eun valmiusjoukot soveltavat naton standardeja niin koulutuksen kuin joukkojen johtamisen osalta

ongelmien taustalla on amerikkalainen asuntolainakriisi joka on johtanut pankkien ja rahoituslaitosten konkursseihin

olisikin hyvä että ympäristöministeriö antaisi toimenpideperusteissa kustannusten erittelystä ohjeet kunnille

veden merkitys nousee sitä mukaa kun maailman väestö kasvaa sekä ilmastonmuutos heikentää elinympäristöjä ja maatalouden olosuhteita aasian lähi idän etelä amerikan ja afrikan maissa

käytetään sitä sitten enempi tai vähempi niin salailu pois

ne operaatiot ja valmiusjoukot joissa olemme mukana riittänevät meille varsin hyvin

seurauksena on työttömyyden lisääntyminen

tärkeimmät luonnonvaramme antavat meille pitkällä aikavälillä resursseja joilla luodaan kansalaisten hyvinvointia

toinen kysymys on että kaikki jäte ei ole lähtöisin sen haltijalta vaan kysymys on myös pitkälti siitä miten elintarvikkeet ja hyödykkeet pakataan

pankkimme ovat suhteellisen vakavaraisia mutta ne ovat jo kiristäneet lainanantoa siinä määrin että moni pk yritys on vaikeuksissa

toiseksi miten luodaan entistä tiukempi valtion ja kuntien menotalouden hallinta ja valvonta että syntyy todellisia säästöjä

onkin tärkeätä että pakkausmateriaalin ympäristöystävällisyyteen ja kierrätettävyyteen kiinnitetään entistä enemmän huomiota

onkin tärkeätä että teollisuuden kaupan yritysten yhdyskuntien ja julkisten laitosten toiminta perustuu sellaiseen tuotantoon ja kulutukseen joka palvelee kestävän kehityksen mukaisia materiaali ja energiavirtoja

hallitukselta kaivattaisiin sellaisia lakiesityksiä jotka estävät kaatopaikkojen syntymisen

arvoisa herra puhemies

koska luonnonvarat vähenevät tulee vähentää raaka aineiden kulutusta

jätteiden energiakäyttö on meillä täysin laiminlyöty

jätteenpoltolla voitaisiin tuottaa sähköä ja kaukolämpöä korvata fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja vähentää hiilidioksidipäästöjä

kotitaloudet ottavat siis tulojaan enemmän lainaa

vielä yksi kysymys viides miten valtio ja kunta pystyvät keräämään puskurirahaston seuraavaa taantumaa varten niin ettei välitöntä velkaantumista pääse tapahtumaan

käytännössä tämä tarkoittaa että jo nyt käytössä olevia materiaalivirtoja pitää ohjata uudelleen tuotantoon ja tuotannosta kulutukseen ja kulutuksesta taas tuotantoon

liikenne ja viestintävaliokunta toteaa että uudistuksen seurauksena eurooppalaisten lentoyhtiöitten kustannusrasitus nousee ja suhteellinen kilpailukyky heikkenee

ensin keskitettiin valtion paikallishallinto mahdollisimman etäälle maakunnan ihmisistä maakuntakeskuksiin ja nyt hajautetaan läänien tehtävät sekä valtion aluehallinto muilta osin työ ja elinkeinokeskuksiin

arvoisa puhemies

jopa jätteenpoltosta saatavalle kuona aineelle löytyy käyttöä

eurooppalaisessa vertailussa kotimaisten lentoyhtiöittemme asema heikkenee keskimääräistä enemmän valitun päästöoikeuksien jaon vertailumenetelmän seurauksena

ympäristöyritykset yhteistyössä teollisuuden kaupan ja eri toimialojen yritysten kanssa ovat jo pitkään pyrkineet siihen että jätteissä olevat raaka aineet saadaan yhä paremmin talteen

nykyisessä tilanteessa on äärimmäisen vaikeata mennä arvioimaan onko jo nyt aika irtautua elvytystoimista sekä viennin ja pienyritysten lainoittamisesta vai pitääkö elvytystä sittenkin jatkaa koska teollisuuskehitys edelleen huononee ja kun työllisyyskehitys huononee minkälaisia vaikutuksia sillä on yrityksiin valtion ja kuntien verotuloihin sekä kotita louksiin

kun valtion ja kuntien verotulot vähenevät ei niiden pidä ottaa lisää velkaa toimintamenojen kattamiseen

vähennys on ilmastonmuutoksen kannalta merkittävä

tämäkin uudistus tehdään ilman käsitystä siitä kuinka paljon voimavaroja käytetään organisaation muutoksiin ja kuinka monta henkilöä jää työttömäksi tai kuinka kansalaisia palvellaan nykyistä paremmin

tästä päivästä ei ole todellakaan pitkä matka materiaali ja jätevirtojen hallintaan johon kauppa teollisuusyritykset ja kansalaiset osallistuvat

tätä taustaa vasten pidän vastuuttomina kuntavaaleissa esitettyjä lupauksia jotka lisäisivät merkittävästi valtion ja kuntien menoja

valiokunta korostaa että kattavat ja toimivat kansainväliset lentoyhteydet ovat kriittinen kilpailutekijä vientiin panostaville yrityksille ja matkailuelinkeinolle ja edesauttavat alueiden tasavertaista kehittymistä

olen alun alkaen ollut sitä mieltä ettei sellaisella valtiolla tai sellaisilla kunnilla ole varaa elvyttää jotka ovat jo valmiiksi velkaantuneita

valtion ja kuntien on kohdennettava investointinsa uudelleen työllisyyttä lisääviin infrastruktuuri ja rakennushankkeisiin

kaupan hyllyiltä yritysten ja kotitalouksien lajitellut jätesäkit lähtevät yksittäisiin kierrätys ja hyödyntämiskeskuksiin jotka puolestaan tekevät niistä uudestaan raaka ainetta teollisuudelle

elinkeino liikenne ja ympäristökeskuksista osa on sellaisia joiden toimivaltaa on rajattu ja sitten on niitä jotka ovat kaikilta osin toimivaltaisia

myös työmarkkinajärjestöiltä on edellytettävä taloustilanteen huomioivia maltillisia palkankorotuksia

on todennäköistä ettei tilanne olisi nykyisestä kovinkaan poikkeava koska kansanta loutemme on pääosin riippuvainen viennistä

valitettavasti koen velvollisuudekseni todeta että hallituksen esityksessä jätelaiksi ei ole lainkaan näitä piirteitä vaan siinä pyritään kunnan omistamiin jätteisiin jotka menevät pääosin poltettaviksi tai kaatopaikoille

näin valtava hallinnonuudistus vaikuttaa pidemmänkin aikaa elinkeino liikenne ja ympäristökeskuksien toimintakykyyn

työnantaja ja työntekijäliittojen välistävetoja ei saa hyväksyä

kuten tiedetään huumeita on ollut vuosikausia jo helppoa viedä sinne sisäpuolelle ja sen takia kysyisin onko mitään tekeillä tai onko mahdollisuuksiakaan rajoittaa tätä koska se on kuitenkin merkittävässä roolissa

uudistus on tehty organisaatiolaatikoita piirtämällä mutta itse toimintaprosessit eivät varmastikaan ole vielä kunnossa

mielestäni palkkamaltti on saavutettavissa keskitetyillä tulopoliittisilla sopimuksilla jotka luovat luottamusta työmarkkinaosapuolten välille

ulkomaiset matkustajat ovat ihmetelleet sitä menoa jolla sekä lentäjät että lentokentän työntekijät tekevät kymmenien miljoonien eurojen haittaa kotimaiselle lentoyhtiölle

on mitä ilmeisintä että julkiseen talouteemme eli valtion ja kuntatalouteen on syntynyt huomattava rakenteellinen alijäämä

arvoisa puhemies

ongelmallista tulee olemaan myös elinkeino liikenne ja ympäristökeskuksen johtaminen koska eri toimialoja johdetaan suoraan monen eri ministeriön kautta

julkinen talous ei kestä lainkaan taantumaa lamasta puhumattakaan

viime aikoina on käyty osin kiivaastikin keskustelua siitä pitäisikö tuloveronalennukset peruuttaa kokonaan tai siirtää myöhäisempään ajankohtaan

on ikävää että yhtiössä on ajauduttu nykytilanteeseen eikä pystytty neuvottelemalla sopimaan

tätä lähitulevaisuuden visiota hallitus ei ole huomioinut

alueen kehittäminen jää toissijaiseksi kun keskusten eri osastot ovat monien ministeriöiden virkamiesten pompoteltavana

se tarkoittaa sitä että seuraavan vuosikymmenen budjettien valmistelussa harjoitetaan tiukkaa menokuria sekä parannetaan valtion ja kuntien toiminnan vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta

uusiutuvan energian käytön kasvua vaikeuttavat metsäteollisuuden ongelmat

olen jo monissa yhteyksissä tuonut esille sen että päästökauppa ei ole tehokas väline päästöjen vähentämiseksi koska kaupan kulut tulevat suoraan tuotteiden ja palvelujen hintoihin

niillä saattaa olla pieni elvyttävä vaikutus

olisin tehnyt aluehallintouudistuksen nykyistä hitaammin niin että te keskukset olisivat säilyttäneet toimintakykynsä ja näin olisivat pystyneet palvelemaan kansalaisia yhteisöjä ja yrityksiä

poliittisilta päättäjiltä odotetaan nyt selkeää toimintamallia jolla valtion ja kuntien velkaantuminen katkaistaan ja jolla luodaan edellytykset velan koroista ja lyhennyksistä suoriutumiseen

myös ruuan arvonlisäveron alentaminen osuu oikeaan aikaan koska se voi elvyttää päivittäistavarakaupan myyntiä

on järkevää että puun jalostusarvoa lisätään minkä sivutuotteena syntyy haketta

päästöt eivät vähene mutta lentäminen tulee kalliimmaksi

suomi kärsii erityisesti lentoliikenteen päästökaupasta koska matkustajamäärät eivät ole riittäviä maan sisäisessä liikenteessä mutta matkat ovat suhteellisen pitkiä

kuten sitran strategia ja luonnonvaraselonteko edellyttävät meillä on kehitettävä materiaalivirtojen ja ympäristövaikutusten arviointimalleja ja luonnonvaratilinpidon menetelmiä

lakiuudistus vahvistaa erityisesti maakuntaohjelman painoarvoa maakunnan tahtotilan ja kehittämisen suunnannäyttäjänä

lisäksi on perustettava luonnonvarakysymyksiin liittyviä ennakointi ja osaamisverkostoja joissa valtio kunnat elinkeinoelämä yritykset oppilaitokset tutkimuslaitokset ja kansalaisjärjestöt ovat mukana

maakunnan liitto valmistelee maakuntaohjelman perusteella vuosittain maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman yhteistyössä valtion viranomaisten kuntien ja muiden maakuntaohjelman rahoittamiseen osallistuvien kanssa ja hyväksyy sen

suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle leikkaa ison palan työvoimasta mutta tuo samalla työttömille ja nuorille ikäluokille uusia työllistymismahdollisuuksia sekä laskee työttömyyttä taantuman jälkeen

yritysten on saatava hoitaa asia lakien määrittelemissä puitteissa yhdessä ja erikseen

ikääntymisestä johtuvat menopaineet kasvavat valtion ja kuntien taloudessa

liitto neuvottelee suunnitelman toteuttamiseen liittyvien toimenpiteiden ja määrärahojen kohdentamisesta aluehallintoviranomaisten kanssa ja osallistuu myös valtion aluehallintoviranomaisten strategiseen suunnitteluun ja ohjaukseen alueen kehittämistavoitteiden huomioon ottamiseksi

kaikkein tärkeimpänä valtion roolina näen sen että kansalaisomaisuutemme pysyy kansamme käsissä

arvoisa puhemies

nuorten varsinkin miesten kohdalla alkoholin iso annostus kerrallaan usein harvoinkin on kovin tuhoisaa esimerkiksi raaan väkivallan ja liikennekuolemien suhteen

henkilöstön sijoittamista uusiin viranomaisiin on pyritty täsmentämään jo keväällä

työttömyyden ja ikääntymisen haasteisiin vastataan kehittämällä työvoiman rekrytointiin ja välittämiseen uusia aktiivisia toimintakäytäntöjä sekä kehittämällä kannusteita ammattitaidon kehittämiseen työnhakuun ja työllistymiseen

tämä on äärimmäisen vaikea asia ratkaistavaksi

on kuitenkin selvää että henkilöstöltä odotetaan erittäin paljon joustavuutta jotta uudistus ylipäänsä onnistuisi

arvoisa puhemies

henkilöstön määrä vähenee pitemmällä tähtäimellä valtionhallinnon tuottavuusohjelman mukaisesti

työmarkkinoiden sopimusjärjestelmiä pitää uudistaa huomioimalla keskitetyn sekä paikallisen sopimisen edut

on todennäköistä että tiukempiinkin henkilöstövähennyksiin olisi mahdollista mennä

työ ja elinkeinotoimistot on rakennettava uudelleen kansainvälisen työvoiman rekrytointi ja koulutusmahdollisuuksia tarjoaviksi keskuksiksi

arvoisa puhemies

äsken ed

pankkiasiakkaiden velanhoito ongelmat ovat olleet kasvussa mutta pysyneet suhteellisen pieninä

vallitseva matala korkotaso on helpottanut lainojen hoitoa oleellisesti

kotitalouksilla on yrityksiä enemmän luottoja hoitamatta mutta arvonalentumistappioita pankit ovat kirjanneet yksityisluotoista suhteellisesti enemmän kuin kotitalousluotoista

viimeinen lähetekeskustelu asia numero neljätoista voi myös melkoista erottaa tämän asian lähettämistä eli terveysvaliokuntaa nyt käydään keskusteluun edustaja arvoisa herra puhemies